nyt kysyisin arvoisa ministeri

arvoisa herra puhemies

kaikkien pohjoismaiden tahtotila yhteistyön tiivistämiseen on vahva ja se on tietenkin hyvä asia

pohjoismaiden yhteistyö ulko ja turvallisuus sekä puolustuspolitiikassa tukee pohjoismaiden roolin vahvistumista kansainvälisenä toimijana sekä edistää vakautta pohjois euroopassa ja pohjoisilla alueilla

tämä on mielestäni erittäin hämmästyttävää kun samanaikaisesti tiedämme että kotona olevia ihmisiä hoidetaan yhä enemmän

jotta ikääntyneet pääsevät liikkumaan ja osallistumaan arkiseen elämänmenoon on tärkeää että asuntoja muutetaan esteettömiksi hissejä rakennetaan ja mahdollistetaan turvallinen liikkuminen myös ulkona

me juomme väkevää alkoholia me juomme kotona tai kotioloissa tai sitten muissa tilaisuuksissa emmekä juo sitä esimerkiksi ravintoloissa niin kuin aikaisemmin on tehty

pohjoismaiset kansalliset puolustusratkaisut eroavat kuitenkin toisistaan ja kun tähän vielä yhdistää puolustusvoimien vaikeat taloudelliset tilanteet eri puolilla pohjoismaita niin kysyisin arvoisilta ministereiltä mitenkä te näette näiden kansallisten ratkaisujen vaikuttavan yhteistyön kehittämiseen ja kehittymiseen tulevaisuudessa

kun nyt kuntien taloudellinen tilanne on vaikea ja me tiedämme että kunnat eivät selviä riittävän hyvin nykyisistäkään vanhusten palvelutilanteista niin mitenkä te arvioitte tuletteko lisäämään vanhustenpalveluihin selkeästi resursseja jotta tämä suunta henkilöstön osalta tulisi muuttumaan ja riittävä henkilöstö pystyttäisiin kunnissa turvaamaan vanhustenpalveluihin

yhtä tärkeää kuin on tehdä muutoksia asuinrakennusten sisällä on muuttaa myös elinympäristöjä ja julkisia palveluita ja liikennevälineitä esteettömiksi

mielestäni täällä on tuotu hyviä näkökantoja myös siihen että meidän on tärkeä hakea nykyistä vahvempia ja parempia valvontajärjestelmiä rajalle jotta tämä systemaattinen viinaralli voitaisiin hallita paremmin kuin mitä se tällä hetkellä tehdään

arvoisa puhemies

onko nähtävissä joitakin erityisiä ongelmia tai kysymyksiä tai haasteita joihinka tulee vastata nimenomaan näiden rakenteellisten ratkaisujen myötä ja jotka sitten saattavat vaikeuttaa meidän yhteistyömme kehittämistä tulevaisuudessa

tosiasia on kuitenkin että omaishoitajat haluavat ennen kaikkea tukea päivittäiseen arkeen ja palveluihin sekä luottamusta siihen että heitä ei jätetä yksin ja he saavat tarvittavasti tukea ja apua kun he sitä tarvitsevat

toisaalta meidän on myös haettava kotimaisesti suomessa parempia valvontajärjestelmiä ja toimintamalleja siihen että meidän kotimainen alkoholinkulutus toimintatavoiltaan muuttuu

tämä on paitsi paikallisesti länsirannikolle tärkeää elinvoiman vahvistamista myös selkeä viesti siitä että suomalaista telakkateollisuutta ei päästetä käsistä vaan haluamme tukea vahvasti sen kehittämistä vaikeassa rakennemuutostilanteessa

on hyvä että rikoksen uhrien tilanteeseen on tulossa parannuksia

syynä tähän tarpeeseen on se että nykyinen lainsäädäntö ei anna viime kädessä mitään tukea omaishoitajille kun kunta voi omilla kriteereillään irtisanoa omaishoitosopimuksen sekä heikentää palveluja

me tiedämme sen että näiden vuosien aikana alkoholilainsäädännön muutoksilla on vapautettu myös alkoholinkulutusta ja alkoholin saatavuutta mikä sitten on sitä kautta nostanut myös alkoholinkäytön kasvua ja tähän meidän on myös puututtava

kun tämä syyte kohdistui minuun niin haluan heti vastata tähän

mutta myös vankien hoitoa ja kuntoutusta voitaisiin parantaa nykyisestään

olen todellakin omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtaja ja tunnen tämän omaishoitotilanteen kohtuullisen hyvin ja siltä osin kannan suurta huolta omaishoitajien tilanteesta

vankien hoidon yksi tärkeimmistä tavoitteista on se ettei van kien rikoskierre enää uusiutuisi

onko teidän painopisteenne omaishoidon kehittämisessä maksujärjestelmän kehittäminen tai rakentaminen eikä omaishoitajien palveluiden ja jaksamisen vahvistaminen ja parantaminen

yhtenä esimerkkinä siihen voisi olla muun muassa alkoholin saatavuuden rajaaminen esimerkiksi sunnuntaimyynnin aikojen rajoittamisella elikkä se että meillä ei automaattisesti haeta aamulla niin sanottua korvaavaa pulloa krapulapulloa tai muuta sunnuntaisin kaupoista vaan rajattaisiin sen saatavuutta sekä me ajaisimme myös erilaisten tapahtumien anniskelulupien tiukentamista ja niitten tilaisuuksien jotka on kohdistettu ennen kaikkea lapsille ja lapsiperheille

kuten äsken jo edellisessä puheenvuorossa totesin kyse ei ole vain omaishoitolaista tai omaishoitajien sijais tai perhehoidosta vaan kyse on siitä kokonaisuudesta jossa omaishoitoperheet asuvat

vangin elämäntilanne voi olla usein vaikea jo ennen kuin hän tulee vankilaan ja se johtuu usein siitä että on vaikeita ihmissuhdeongelmia päihde ja mielenterveysongelmia toimeentulo ongelmia oppimis sosiaali ja elämäntaitoon liittyviä ongelmia ja tästä syystä he tarvitsisivat niin hoitoa kuin kuntoutustakin

kuten tiedämme rajat ylittävässä terveydenhuollossa potilaiden oikeuksien soveltamista koskeva direktiivi niin sanottu potilasdirektiivi tulee voimaan ensi vuoden alusta lukien

samanaikaisesti heikennetään kotihoidon ja sosiaali ja terveyspalveluiden henkilöstömitoituksia jotka tulevat vaikuttamaan myös omaishoitajien mahdollisuuteen saada laadukasta palvelua ja korotetaan lääkekustannuksia ja muita

arvoisa puhemies

valitettavasti vapautuessaan vangit ovat myös asunnottomia ja kunnissa ei olla halukkaita vastaanottamaan vankia ja tästä syystä he eivät myöskään saa tarvittavia tukipalveluja

arvoisa herra puhemies

nyt kun ministeri kiuru on tällä paikalla kysyisin tästä kun täällä on herännyt vähän epäilystä siitä mitenkä tässä laissa on kirjattu opiskelijoitten terveydenhuolto

tässä on muutama esimerkki joilla me pystyisimme sitten vaikuttamaan myös siihen yleiseen alkoholinkäyttöön ja alkoholi saa keskustelu on pääsääntöinen asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava täysi lähetekeskustelua varten esitellään päiväys neljäs asian kuin minusta ehdotetaan ja alkoholin saatavuuteen

nykyisessä lainsäädännössä on tarkoin säädelty mihin palveluihin seteliä voidaan käyttää mikä on palvelusetelin minimiarvo ja mitkä ovat ihmisten tulorajat

yhteyspisteen vastuulla on direktiivin edellyttämien tietojen tuottaminen kerääminen ja siirtäminen selainpohjaiseen tietoportaaliin

hallituksen esityksen yksi suurimpia ongelmia on että tämän lain myötä puretaan terveydenhuollosta yhtenäinen säädelty asiakasmaksujärjestelmä

kuten kaikissa yhteisin varoin maksetuissa julkisissa palveluissa myös terveydenhuollossa tavoitteena tulisi olla resurssien mahdollisimman tehokas ja oikeudenmukainen käyttäminen

hallitusohjelmassa linjattiin sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja siihen sitoutuivat kaikki hallituspuolueet eikä niin kuin täällä on väitetty että se olisi jonkun yksittäisen puolueen näkökulma

a erään mutta toteuttamaan ythsn tyyppisesti elikkä samalla lailla kuin ylioppilaskuntienkin toimesta elikkä ammattikorkeakouluopiskelijoitten ja yliopisto opiskelijoitten terveydenhuolto siltä osin olisi yhdenvertainen ja toteutettaisiin samalla lailla

terveydenhuollon asiakasmaksujärjestelmästä tulee sekava ja vaikeaselkoinen mikä on omiaan lisäämään eriarvoisuutta

suomessa palveluvalikoimaa ei tähän saakka ole määritelty kansallisella tasolla avoimesti ja läpinäkyvästi vaan paikallisesti sattumanvaraisesti tai jopa yksilökohtaisesti

se muuttaa myös koko terveydenhuoltojärjestelmämme entistä sekavammaksi ja lisää sekä byrokratiaa että hallinnollisia työtehtäviä

tavoitteeksi asetettiin kaksiportainen malli jossa on nykyistä vahvempi ja laadukkaampi sosiaali ja terveydenhuollon perustaso sekä entistä vaikuttavampi ja laadukkaampi erityispalvelutaso

nyt tämän direktiivin tuoma olennainen muutos on avoimen kansallisen palveluvalikoiman määritteleminen

on aivan totta että omaishoitajat ovat kokeneet että omaishoidon tukea verotetaan epäoikeudenmukaisesti ja he ovat aivan oikeassa siinä

nyt hallitus jatkaa tätä työtä kuntakierroksella jonka jälkeen selkeytetään ja päätetään perustason ja erityistason työnjako elikkä se miten järjestetään lähipalvelut perustason palvelut sekä myös erityistason palvelut

arvoisa herra puhemies

se myös arvioi vaikuttamattomat ja kustannusvaikutuksiltaan heikot hoidot tekee tarpeen mukaan tarkempia määrittelyjä joidenkin hoitojen ja potilasryhmien osalta antaa lausuntoja palveluvalikoiman periaatteista ja soveltamisesta osallistuu julkiseen keskusteluun seuraa muiden eu maiden toimintoja tapoja ja niin edelleen

mutta ensinnäkin omaishoito on erittäin sitovaa vaativaa työtä ja omaishoitajat saavat siitä pienen korvauksen

asiakas tai potilas joutuu lopulta itse määrittämään mikä palveluntuottaja on hänelle paras sekä arvioimaan onko hänellä taloudellista mahdollisuutta palveluun

hallitukselle on tänä vuonna luovutettu omaishoidon kansallinen ohjelma joka sisältää useita kymmeniä erilaisia vaihtoehtoja ja parannusehdotuksia jotka vahvistavat ja parantavat omaishoitajien oikeusturvaa sekä heidän palveluittensa saatavuutta

tämä on erittäin tärkeä ja vaativa vaihe ja sen takia on myös erittäin tärkeää että tässä kuntakierroksessa ja tässä työnjaossa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla

siitäkin muutama sana mutta haluan kuitenkin yleisesti todeta muutaman sanan ensinnäkin tästä toimintakertomuksesta viime vuodelta

tällaisen valinnan tekeminen on monille ihmisille vaikeaa ja vastenmielistä joillekin se voi olla jopa ylivoimainen tehtävä

se summa joka heille jää käteen on todellakin minimaalinen

toimintakertomuksen sisältöä on näitten tilastojen ja toimintojen osalta hyvin vahvasti viitoittanut kasvava työttömyys ja siitä aiheutuvat ihmisten perusturvaan liittyvät tarpeet

palaan tähän asiaan omaishoitotukialoitteeni puitteissa

on myös tärkeää että kuntakierroksen aikana tuodaan oikeata tietoa ettei tämä keskustan antama väärä lietsova tieto leviä väärin kentällä

olen käynyt tätä verotuskeskustelua niin omaishoitajien kanssa kuin myös omaishoitajat ja läheiset liiton kanssa ja heille on myös erittäin tärkeää se että heidän perusturvansa sekä eläketurvansa pystytään turvaamaan

siinä on muun muassa määritelty yhteiset kriteerit vahvistettu kuntoutusjärjestelmiä ja terveydenhuoltoa sekä tuotu vastuutyöntekijää tukitiimiä sekä omaishoidon palkkion korottamisia

tämä tulee myös tasaamaan alueellisia palvelueroja

tästä syystä esitänkin tässä lakialoitteessani tällaista vaihtoehtoa jossa omaishoidon tuki olisi osittain verovapaata ansiotuloa josta maksettaisiin ainoastaan pakolliset eläke ja vakuutusmaksut

siellä on myös kaksi erilaista vaihtoehtoa joissa omaishoidon tukipalkkion maksatus mahdollisesti voidaan siirtää joko kelalle tai vahvennettuna järjestetään kuntatoimenpiteenä

tämä tarkoittaa jo lähtökohtaisesti sitä että riippuen kunnasta palvelusetelin arvo on erilainen ja asiakasmaksun omavastuun lopullinen hinta on myös erilainen

arvoisa herra puhemies

on hyvä että hallitus antaa lisäpotkua tuulivoiman lisäämiseen

jo pelkästään näitten etuuksien tuomat lisätarpeet toimintoihin ovat aiheuttaneet sen että henkilöstö osaltaan on joutunut toimimaan erittäin tiukoilla mutta on selvinnyt niistä kuitenkin ansiokkaasti

olen kuitenkin todella pahoillani enkä voi nähdä oikeudenmukaisena sitä että hallitus kohtelee eri kompensaatioalueita eri tavalla

käytännössä tämä kaikki tarkoittaa sitä että kun potilas käy lääkärissä lääkärin tai jonkun muun viranomaisen velvollisuus on selvittää potilaalle eri vaihtoehtoja sairauden hoidossa

kyse on suuresta kansallisesta merkittävästä uudistuksesta minkä takia näen että tämä lainsäädäntö pitää saada kokonaisuudessaan eduskunnan käsittelyyn eikä pilkottuna ainoastaan yhden kela maksatusjärjestelmän kautta

tämän tyyppisellä verotuksella pystyttäisiin turvaamaan se että se nettotulo joka omaishoita jille jää olisi kohtuullinen ja oikeudenmukaisempi sekä heille turvattaisiin myös perus ja eläketurva

kelan hallitus on aina tarvittaessa tehnyt ratkaisuja siinä että jos muun muassa työttömyysetuudet tai asumistuet eivät tule sovitussa ajassa asiakkaille niin henkilöstöä siirretään näihin toimintoihin tai henkilöstöä palkataan myös lisää

mielestäni tämä vääristää tuulivoimamarkkinoita ja hidastaa etelä karjalassa olevaa tuulivoiman kehittämistä sekä investointien käynnistämistä työllisyyttä sekä myös kuntien taloutta

mikäli hänelle tarjotaan palveluseteliä hänelle annetaan myös eri vaihtoehtoja siitä mistä palvelua voi saada ja millä ehdoilla

olen todella harmissani tästä asiasta

toivon että hallitus pikaisesti korjaa tuulivoima alueisiin liittyvän vääristymän

tältä osin kela on pyrkinyt turvaamaan ihmisten perusturvan ja sitä kautta luonut turvaa ihmisten vaikeisiin tilanteisiin

kaikkia toimivia alueita on kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasa arvoisesti

kela on panostanut voimakkaasti asiakaspalveluihin ja kela on myös monessa mielessä edelläkävijä asiakaspalvelujen kehittämisessä

kela seuraa vahvasti asiakkaiden palautetta siitä miten palveluja tulisi kehittää ja miten asiakaspalvelu toimii

voitaneen todeta että itse olen ollut kelan valtuutettuna nyt kuusi vuotta ja olen hämmästynyt siitä kelan työntekijöitten vahvasta sitoutumisesta ja kehittämisen tahtotilasta miten he haluavat tukea ja kehittää kelan toimintaa ja asiakaspalveluja

kaunistolle vaan sen verran sanonut kun hän sanoi että tämä on elvyttävä toimenpide ja vaikuttaa myös pieniin yrityksiin elvyttävästi ja otti esimerkin kuljetusalasta että minulla on tässä muutamia laskelmia eri yrityksistä jotka ovat toimialoiltaan erilaisia

omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtajana ja tämän työryhmän jäsenenä olen tarkkaan tietoinen siitä mitä omaishoidon kentällä tällä hetkellä tapahtuu

tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä että jos asiat eivät olekaan menneet siten kuin potilas olisi toivonut hoitoon liittyvät erimielisyydet käsitelläänkin kuluttajariitalautakunnassa

on totta se että me emme selviä ilman omaishoitajien työpanosta

kyse ei ole vain maksatuksesta vaan hyvin laajasta kysymyksestä

tässä yhteydessä kysyisinkin ministeriltä jos hän olisi paikalla koska ainakin minulle se jäi epäselväksi edelleen mikä on kunnan vastuu näissä tilanteissa

elikkä voi sanoa että kiitettävä arvosana asiakaspalvelusta on erittäin hyvä arvosana

arvoisa puhemies

meidän kuntapalveluitten toimivuus ei tue riittävän paljon omaishoitajien päivittäistä arkea

kuitenkin valitettavasti julkisuudessa meille tulee palautetta niistä palautteista jotka nousevat populistisesti ihmisten tietoisuuteen median kautta

elikkä kyse on erittäin suuresta asiasta ja nyt on hyvä että hallitus on tehnyt kokonaisvaltaisen ison uudistuksen joka vaatii uuden kokonaisvaltaisen lainsäädäntöuudistuksen

akaan penttilälle vastata muutamaan kysymykseen

jo tällä hetkellä terveydenhoidosta koituu ihmisille suuria kustannuksia

ensinnäkin meidän näkemyksemme on ja uskon että se on meidän kaikkien yhteinen näkemys että hyvä työterveydenhuolto on kaikille eduksi

tavoitteena on tietenkin myös henkilökohtaisesti se että tämä lainsäädäntö saadaan siihen muottiin että seuraava hallitus pääsee välittömästi tämän lainsäädäntöpohjan perusteella tekemään parempaa lainsäädäntöä omaishoitajille

arvoisa herra puhemies

tällä lainsäädännöllä on tarkoitus uudistaa perusteellisesti sosiaali ja terveydenhuollon hallinnon rakenteet ja pystymme luomaan vahvan pohjan sote palveluiden järjestämiselle ja tuottamiselle

on täysin kohtuutonta että potilaan on arvioitava mikä palvelumuoto on hänelle edullisin ja samalla kun hän yrittää miettiä miten saisi parhaan hoidon jotta paranisi sairas ihminen joutuu helposti vaikeaan ja kohtuuttomaan tilanteeseen

kauniston sanomaa vaan sitä että nään tämän elvyty että näen muitakin vaihtoehtoja näille elvyttäville toimenpiteille

mutta se ei voi olla pelkästään sairaudenhoitoa vaan painopiste pitää siirtää entistä enemmän ehkäisevään terveydenhuoltoon ja se tukee silloin myös työssäjaksamista entistä paremmin ja tuo terveydenhuollon osaksi työhyvinvointia

yliopisto opiskelun maksuttomuus on yksi suomalaisen yhteiskunnan voimatekijöistä

me emme saa kuitenkaan tässä yhteydessä unohtaa niitä ihmisiä joilla ei ole nettiä tai jotka eivät pysty käyttämään verkkoa asiakaspalvelussaan

meidän suuri ongelmamme on se että näiden kuljetusalan yrittäjien ja metallialan yrittäjien jotka ovat hyvin voi sanoa eivät työvoimavaltaisia vaan pääomavaltaisia suuri ongelma on se että heillä ei ole työtä

arvoisa puhemies

lakiesitystä on perusteltu valinnaisuuden lisäämisellä

sen takia on ehdottoman tärkeää että niin puhelinpalvelu kuin myös asiointi kelan toimistoissa tai yhteispalvelupisteissä mahdollistuu kaikille ja jokainen ihminen on yhdenvertaisessa tasa arvoisessa asemassa kelan palveluiden osalta riippumatta siitä mitkä mahdollisuudet hänellä on saada palvelua

tarkoitus on integroida sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja siirtää painopistettä vahvasti ennalta ehkäisevään toimintaan ja sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluiden vahvistamiseen

nyt meidän pitäisi saada kaikenlaisia sen tyyppisiä toimenpiteitä että työnantajat saisivat työtä jotta nämä työntekijät pystyttäisiin pitämään

tämä on se lähtökohta jonka me näemme ja koko sosiaali ja terveysvaliokunta yhteisesti muutama viikko sitten lainsäädännön osalta tuki tätä ajattelua

mielestäni nykyaikaisessa keskinäisten riippuvuuksien maailmassa meillä ei ole myöskään varaa asettaa eun ja eta maiden ulkopuolisia opiskelijoita huonompaan asemaan

näiden rakennemuutosten avulla mahdollistamme nykyistä paremmin sen kaikkein tärkeimmän eli sen että jokainen kansalainen riippumatta siitä missä asuu saa entistä paremmat ja vaikuttavammat palvelut

sitten toinen asia on se että meidän näkemyksemme mukaan lähtökohtana terveydenhuollossa pitää olla se että meillä on laadukas ja hyvä julkinen sosiaali ja terveydenhuolto ja tätä täydentää yksityinen sektori ja myös rahoitusjärjestelmän pitää tukea tätä tähän suuntaan